ehdotettu muutos on askel palvelujen asiakaslähtöisempään järjestämiseen ja perheen näkökulman korostamiseen lapsille ja heidän vanhemmilleen tärkeissä varhaiskasvatuspalveluissa

arvoisa herra puhemies

nyt oli muutamia sellaisia kysymyksiä mitä en valitettavasti pysty nyt yhtäkkiä tästä saamaan selville

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

mutta tuohon ruohonen lernerin kysymykseen siitä mitä mieltä olen yleensäkin tästä pitääkö valita pätevin

vanhana opettajana ja pitkään opettajana olleena ja väitöskirjan osaamistarpeista tehneenä sanon että aina pitää valita se osaavin henkilö ja se on tätä päivää

ehdimme ottaa vielä ennen kuin kolme tuntia on kulunut kolme puheenvuoroa ja he ovat siis edustaja mäkipää edustaja mikkonen ja edustaja huovinen

meillä kyllä löytyy osaavia henkilöitä suomesta ja tietysti joskus tarvitaan myös ulkomailta

tähtinen asia lähetetään sosiaali ja terveys wang kiitos

arvoisa herra puhemies

jatkamme keskustelua ensi yönä aivan varmasti

uskon että pystyn allekirjoittamaan sen jo ennen joulua

todellakin ensi vuoden aikana nyt sitten arvioidaan tätä indeksijärjestelmää tulisiko sitä jotenkin muuttaa ja meillä on siellä vahva eläkejärjestöjen edustus

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluehallintovirastoista annetun lain sekä elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksista annetun lain viranomaisten ohjausta koskevia säännöksiä

aika monikin

jos sopii niin painatte v painiketta niin me saamme teidän nimenne nyt käynnistyy ja sitten otetaan nämä kaikki vastauspuheenvuorot tässä vaiheessa

tämäkin tällä erää loppun kyselty sarawakin

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan

tavoitteena on muuttaa aluehallintovirastojen ja ely keskusten ohjausjärjestelmät nykyistä selkeämmiksi ja yksinkertaisemmiksi

samalla on kuitenkin havaittu että poikkihallinnollisen ohjauksen edellyttämä koordinointi ja yhteistyö sekä niihin liittyvät menettelytavat ovat muodostuneet nykytilassa varsin raskaiksi

keskustelua edustaja ihalainen voi sään edustaja on hannele poissa edustaja turtuneena poissa keskustelu ei jatkunut

virastojen strategisen tason ohjausta kehitetään esityksessä siten että aluehallintovirastoille ja elinkeino liikenne ja ympäristökeskuksille laadittaisiin jatkossa yhteinen strategia asiakirja

koko valtion aluehallinnon kokonaisuus tulee tämän toimenpiteen johdosta yhden ja valtioneuvostotasolla yhteisen linjausasiakirjan piiriin

tämä mahdollistaa nykyistä kokonaisvaltaisemman ja poikkihallinnollisemman näkemyksen valtion aluehallinnon toiminnan painopisteisiin ja kehittämiseen hallituskaudella

yhteinen strategia asiakirja myös korostaa entisestään valtion aluehallinnon poikkihallinnollisuutta ja edistää eri viranomaisten yhteisten näkemysten ja prioriteettien muodostamista

laki varhaiskasvatuksesta on kirjattu hallitusohjelmaan

virastojen tulostavoitetason ohjausta kehitetään puolestaan siten että kullekin aluehallintovirastolle ja elinkeino liikenne ja ympäristökeskukselle laaditaan jatkossa yksi virastokohtainen tulossopimus entisen strategisen ja useampien toiminnallisten tulossopimusten sijasta

sitä käynnistettiin

siitä syystä olemme tehneet eräänlaisen vaiheittaisuuden ja olen ehdottomasti samaa mieltä että nämä osauudistukset eivät saa vaikuttaa siihen etteikö sitä hiljalleen viedä eteenpäin

muutos keventää ja selkeyttää virastojen vuosittaisia ohjausprosesseja karsien ja tiivistäen nykyisiä osia rinnakkaisia suunnittelun ja seurannan valmisteluprosesseja

me olimme tuomassa sitä meillä on valmis esitys jo varhaiskasvatuslain osauudistuksesta mutta valitettavasti se ei saanut poliittista kannatusta riittävästi ja siitä syystä me emme sitä sitten tuoneet

edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi esitykseen sisältyvillä ehdotuksilla selkeytetään aluehallintovirastoja ja ely keskuksia ohjaavien poikkihallinnollisten ryhmien asemaa ja tehtäviä

olen hyvin hyvin pahoillani siitä

arvoisa puhemies

paikalla olevat ministerit ovat kaikki pyytäneet puheenvuoroa

esitys myös konkreettisesti selkeyttää ja keventää nykyjärjestelmää ja näin suoraan parantaa valtion aluehallinnon virastojen toimintaedellytyksiä kun tällä hetkellä ohjaus ja raportointitehtäviin kuluvia resursseja voidaan kohdentaa uudelleen itse toimintaan

välillisesti positiiviset vaikutukset ovat kuitenkin merkittävämpiä koko yhteiskunnan näkökulmasta sillä esitetyt muutokset ohjaavat niin aluehallinnon ohjaavia ministeriöitä kuin aluehallinnon virastojakin keskittymään toimintansa suuntaamisessa olennaisimpiin ja strategisimpiin kysymyksiin

arvoisa herra puhemies

myös siellä on otettu ja meillähän on tämä koordinaatioyksikkökin eli sairaanhoitopiirit ja yliopistolliset sairaalat ovat kertoneet voivansa ottaa nämä potilaat hoitoon mutta hekin ovat todenneet sen että tarvitaan määrättyä keskittämistä ja se on nimenomaan tämä lasten ortopedinen ja erityisesti tämä ja todellakin kirurginen hoito kaiken kaikkiaan

pirkanmaan koordinaatioyksikkö on valtion rahoilla perustettu siitä syystä että haluttiin että on yksi paikka joka koordinoi sitten jos eivät sairaanhoitopiirit pysty järjestämään hoitoa niin tämä pirkanmaa hoitaa

viime kevään aikana tuli tieto että ne eivät ole menneet sillä tavalla kuin me olisimme toivoneet ja esimerkkinä oli juuri tämä mikä täällä määriteltiin elikkä kotihoito oli vähentynyt ei ollut mennyt siinä suhteessa kuin oli ajateltu

ja me totesimme että sitten vielä kävi niin että lama tuli tähän jolloin viime lamasta oppineena me tiedämme mitä tulee tapahtumaan

totta kai me jatkamme sitä jos vielä tarvis vaatii mutta siihen mennessä on saattanut jo käydä niin että nämä kolme osaamiskeskittymää ovat saaneet kiinni kaikki ja saaneet nämä hoitosuunnitelmat tehtyä

siitä syystä me päädyimme siihen jo keväällä tämä tuli ihan tiedoksikin tuossa syksyn alussa että me laadimme tämän vanhustenhuoltolain

jos hoitosuunnitelmat eivät ole tehty me jatkamme koordinaatiokeskuksen olemassaoloa aivan varmasti

koska täällä on tullut yleisön pyynnöstä niin paljon toivomuksia että saisitte puhua tämän listan loppuun ne jotka paikalla ovat niin tehdään nyt poikkeus äskeiseen päätökseeni

mutta tämän tyyppinen lainsäädäntö ei valitettavasti käy kädenkäänteessä ei se ole ihan kädenkäänteessä tehty mutta kaikki me parhaamme siellä ministeriössä teemme

täällä kysyttiin vanhusasiainvaltuutetusta ja minulla ei henkilökohtaisesti eikä koko hallituksella ole missään nimessä mitään sitä vastaan että meillä olisi tällainen vanhusasiainvaltuutettu mutta meille on rakentumassa yhdenvertaisuuslaki oikeusministeriön puolella

kyllä

minä olen aivan samaa mieltä että tällaiset pitää ennakoida paremmin koska tilannehan on todellakin ihan hankala jos kunta on ulkoistanut sellaisen palvelun yksityiselle palveluntuottajalle tai esimerkiksi kolmannelle sektorille joka on sen vastuulla mutta joka on tällainen joku kokonaisuus että kun se sitten haavoittuu niin menee tällainen iso juttu kuten tässä reumasäätiön sairaalassa

täällä tulivat esille esimerkiksi atk asiat ja terveydenhuolto ja on ihan totta että niissä meillä on kyllä paljon kehittämistä

esimerkiksi vammaisjärjestöt ovat ottaneet kantaa että he eivät kannata tällä hetkellä vammaisasiainvaltuutettua vaan he odottavat että tämän lainsäädännön avulla saataisiin tällainen yhdenvertaisuus kaikille ryhmille eikä tarvitsisi tämän tyyppisiä valtuutettuja

arvoisa herra puhemies

mutta en voi olla nyt käyttämättä sellaista puheenvuoroa kun olen miettinyt ja minua aina ottaa kyllä vähän pattiin kun aina ajatellaan että lisää tuottavuutta pitää saada terveydenhuoltoon

asia

väätäisen kiitoksista

kiitos samoin hyvää yhteistyötä on sinne jaostoon päin voinut tehdä ja on hienoa että on saanut tulla kuulluksi

elikkä tämä on mihin valto koski jälleen ansiokkaasti viittasi eli mielestäni kyllä peruspalveluministerinä ja tulevia peruspalveluministereitä ajatellen toivon teiltä hyvät kollegat

aina vaan lisää palveluja lisää palveluja ja sitten tuottavuutta pitäisi saada kun meidän pitäisi pystyä vaikuttamaan siihen että tämä tautitaakka saataisiin pienemmäksi eli terveyden edistämiseen

ja tällä hetkellä kun suomi on aikamoisessa lamassa ja kuntatalous aika heikko on kyllä tärkeää että nekin rahat jotka valtakunnan tasolla tarvittaisiin tähän vanhusasiainvaltuutettuun ne annetaan nyt kentälle

täällä oli erittäin hyviä kommentteja kiitos niistä ja hyvää evästystä ja voitte vaan olla vakuuttuneita siitä että olen samaa mieltä että nämä ovat niitä kiperiä kohtia justiin

suurin lisäyshän ovat valtionosuudet sosiaali ja terveydenhuoltoon korotus lapsilisään kolmannesta lapsesta lähtien kotihoidon tuen hoitorahan korotus sitten pienimpien äitiys isyys ja vanhempainrahojen sekä sairaus ja kuntoutusrahojen korottaminen työmarkkinatuen tasolle ja uutena rokotusohjelmaan rotavirusrokote joka on lapsiperheiden kannalta erinomaisen tärkeä

älkää kunnissa ulkoistako sellaisia palveluja jotka ovat tällaisia jotka sitten haavoittuessaan aiheuttavat näin suurta murhetta potilaille

voi kuinka hienoa olisi jos meillä olisi mahdollisuus heitä tukea jollain tavalla muutenkin kuin vain varmistamalla se että meidän palvelumme pelaavat ja niin edelleen

lakiehdotuksen

ihan totean jo että oikeuslääketieteelliset avaukset maatalouslomitus evo tutkimus toimeentulotuki edustaja eestilän kysymykset ovat peruspalveluministerin puolelta ja hän vastaa niihin

en halua ilkeillä tällä puheenvuorollani mutta minä haluan edelleen painottaa sitä että kun me teemme näitä arvioita siis vaihtoehtobudjettia yhtä lailla kuin hallitus tekee omaa budjettiaan ne perustuvat arvioihin

palvelujen valtionosuuksiin saatiin tukea nimenomaan vanhusten laatusuositusten toimeenpanoon sekä vammaispalvelulain muutoksiin jotka nyt sitten täältä eduskunnasta juuri tällä viikolla on saatukin ulos

asia

mutta tällä hetkellä valitettavasti meillä on niin paljon hätää ja avun tarvetta siellä sotainvalidien ja veteraanien kohdalla että rahat menevät sinne ja me emme ole pystyneet lisäämään tai antamaan esimerkiksi mitään tunnusta kotirintamanaisille ja sotaorvoille

mutta kannattaa miettiä mitä ostetaan ja mitä ulkoistetaan koska jos joku kokonaisuus ulkoistetaan niin siinä on haavoittuessaan juuri tällaiset seuraukset

sitten myöskin verotusta pohditaan tuolla valtiovarainministeriön puolella

täällä oli esimerkiksi erittäin tärkeä asia mikä tuli esille että kun puhuin noista prosenteista niin sillä halusin vain kuvata sitä kuinka suuri prosentuaalinen osuus näitä potilaita on siellä reumassa ollut

minä tiedän että te ette tykkää tästä minun lauseestani mutta sanon sen kuitenkin että kyllä meidän nyt vaan on odotettava sitä sata komitean arviota siitä missä vaiheessa se tapahtuisi ja mitä se maksaa ja niin edelleen

geronomien koulutuksesta ja tästä terveydenhuollon ammattihenkilöstöön rekisteröinnistä sanoisin kun olen itse ollut perustamassa geronomikoulutusta että olen itsekin siitä keskustellut monesti entisen teon kanssa ja tällä hetkellä katsotaan että siinä ei ole riittävästi niitä terveydenhuollon aineita ja se on se este mutta me kyllä siitä voimistelemme tuolla ministeriössä vielä

mutta aivan totta prosentit eivät kerro sitä hätää ja se että yksikin henkilö ja hänen hätänsä siihen pitää puuttua ja sitä pitää estää

minä lämpimästi kannatan sitä ja minä olen koko ajan ajan tasalla siitä mitä siellä keskustellaan ja olen oman kontribuutioni sinne antanut ja sanonut että kyllä kelalle

lokakuun lopussa annettiin ensimmäiset rahat ja seuraava rahanjako ja päätökset tehdään helmikuussa ja silloin varmasti se painopiste tulee olemaan kun nyt tällä hetkellä oli lapsiperheitten palvelut sitten tässä seuraavassa osuudessa perusterveydenhuolto näin uskallan ennakoida

me erotimme budjetissa stmn muusta rahoituksesta omaksi momentiksi tämän rahoituksen me saimme budjettikehyksen me saimme sinne lisää rahoitusta ja myöskin sähköinen lääkemääräys tuli jo käyttöön

palveluasumisesta ed

tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot vielä edustajille multala ja lauslahti

eli jo lainsäädännössä tehtiin valtavia muutoksia jotka kyllä korjaavat osan ainakin näistä meille tulleista kritiikeistä

ja alan houkuttelevuudesta sanoisin että on tärkeä huomioida se kuka lähtee alalle joka on huonosti palkattua joka saa pelkkää negatiivista palautetta ja niin edelleen

lisäksi tässä budjetissa hyvä asia on rintasyöpäseulontojen laajentaminen ja hammaslääkäri ja lääkärikoulutuksen rahoituksen lisääminen ja sosiaalialan osaamiskeskusten rahoituksen lisääminen

tällaisia hyviä asioita on täältä mukava mainita vielä uudelleen

vaikeavammaisten avun järjestelmästä vielä kerran

se on siis päätetty asteittain toteuttaa ja asteittaisuus on juuri sitä että me laajennamme sitä vuosi vuodelta

sitten se mikä oli erittäin hyvä asia

siinä oli aluksi pikkuisia hitauksia koska kaikki apteekit eivät olleet ottaneet sitä käyttöön mutta nyt tällä hetkellä se on liikkeellä

eduskunta lisäsi aikuisten mielenterveyskuntoutukseen samoin veteraanikuntoutukseen ja lapsiperheiden kotipalveluun ja nuorten mielenterveyspalveluihin

meille näitä palveluja ei koe saameksi harrastuksiin ja ojasen tyypissä joka ei ole henkeä uhkaavia palveluja palvelutarvetta tai sitten pääsisi esimerkiksi henkeä uhkaavan vamman ja sen elämisen tähden tarvitsi aiheuttaman tarpeen lisäksi harrastustoimintaan

ja kannustankin teitä arvoisat kansalaiset ja myöskin reumapotilaat kertomaan meille niistä tuloksista ja kertomaan tietoja siitä miten se hoito se saattaen vaihtaminen on onnistunut